liittoutuneet vaativat saksan rinnalla taistelleiden ja sodan hävinneiden maiden johtajia tuomittaviksi eikä suomi ollut siinä poikkeus

sen lisäksi samaa sumaa oli komissio vastaan luxemburg juttu jossa komissio väitti että jäsenvaltioilla ei ole vapautta yksipuolisesti vaatia ulkomaisia palveluntarjoajia noudattamaan kaikkia työntekomaan työoikeuden pakottavia säännöksiä

poikkeus oli siinä että suomalaiset saivat tuomita johtajansa itse eikä tuomioita jaellut liittoutuneiden tuomarikunta

tuo tuomio taas on käynnistänyt tuolla luxemburgin suurherttuakunnassa melkoisen työlainsäädännön muutosprosessin

eun työnantajasanktiodirektiivin tavoitteena on kieltää eun alueella laittomasti oleskelevien työhönotto ja ehkäistä laitonta maahanmuuttoa

lakiesityksen sisältämät verovapaan päivärahan uudet maksamisehdot muun muassa telakkateollisuuden ja ylipäätään teollisuuden asennus ja huoltokohteissa liikkuvaa työtä tekevien osalta kiristyvät ja heikkenevät

tämähän on tämän lakiesityspaketin todellinen sisältö ja vain sivujuonne on työntekijöiden oikeuksien suojelu

tilanne ei suinkaan ole syntynyt viime vuonna tai viimeisen vallankaappauksen jälkeen vaan kysymys on pitkästä entisten siirtovaltaisäntien ja suuryritysten sekaantumisesta tälle alueelle

selonteon osalta kiinnittyy huomio siihen että puolet tekstistä perustelee niin että tämä operaatio on tärkeä eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämisen kannalta

tärkeitä ovat parannukset ulkomaalaislakiin jonne tulevat säännökset oleskeluluvan myöntämisestä ulkomaalaisen työntekijän hyväksikäyttötapauksissa ja myös alaikäisiä koskevissa tilanteissa

ehkä keskeisin esitetty muutos tulisi työsopimuslakiin jossa määrättäisiin erityinen seuraamusmaksu sellaiselle työnantajalle joka on ottanut työhön laittomasti maassa oleskelevan

sen määräisi maahanmuuttovirasto ja säännösten noudattamista valvoisivat työsuojeluviranomaiset yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa

maksu on mahdolliseen rikolliseen hyötyyn nähden vähäinen varsinkin jos hyväksikäytettyjen määrä on suuri ja toiminta järjestelmällistä

onko tämä lakiesitys räätälöity juuri niin että telakkateollisuuden ydinalue turun ja rauman seutu suljetaan verovapauden ulkopuolelle

monissa lausunnoissa on oikein todettu ettei laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnteko ole suomessa ainakaan vielä mittava ongelma

mutta kuten tiedämme helsingin telakka onkin ollut jo pitkään lakkautus ja alasajolistalla

suuria ja massamittaisia ongelmia ovat laillisesti suomessa työskentelevien kymmenientuhansien ulkomaalaisten työehtojen rikkomukset kiskonta ja työsyrjintä

onko lakimuutoksen perimmäisenä tavoitteena lakkauttaa verovapaiden matkakorvausten maksaminen kokonaan laivanrakennusteollisuudessa

arvoisa herra puhemies

niihin liittyvät lähes aina myös yhteiskunnallisten velvoitteiden muun muassa verojen eläketurvan ja vakuuttamisen laiminlyönnit

arvoisa herra puhemies

kuten hyvin tiedätte päivärahan ja ateriakorvauksen edellytykset on määritelty tarkemmin verohallituksen verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevassa päätöksessä

olisin odottanut että hallitus tuo eduskuntaan työsopimuslain ja tilaajavastuulain muutosesitykset joihin olisi kirjattu kattava taloudellinen toimeksiantajan ja koko alihankintaketjun kollektiivinen tilaajavastuu aivan kuten tässä rajatun työntekijäryhmän osalta nyt säädetään

kun kuunteli ennen vappua puolustusministeriön kannanottoja oikeuskanslerin selkeisiin moitteisiin ainakin minusta välittyi se käsitys että ministeriö veti tulkinnoillaan vahvasti kotiinpäin ja teki koko moitteista ikään kuin tulkintakiistelyn

kannatan

tämä on kuitenkin hyvä panna tässä merkille

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä ei tietenkään ennusta hyvää tämän hallituksen kyvystä johtaa turvallisuus ja puolustusselonteon parlamentaarista valmistelua

edellytetään että työntekijälle voidaan määritellä varsinainen työpaikka josta hänet lähetetään tilapäiseen työntekemispaikkaan komennukselle

näin ei ole käynyt

murheellisella mielellä katselin äsken äänestystä puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittämislakiesityksen palauttamisesta valiokuntiin perusteellisemman työ ja tasa arvo oikeudellisen käsittelyn turvaamiseksi

työsuhdesaatavista työaikakorvauksista vuosilomakorvauksista ja erilaisista kulukorvauksista mahdollistaisi tehokkaan työehtojen valvonnan aloilla joilla työ pilkotaan sadoiksi projekteiksi ja ketjutetaan pitkiksi alihankintaketjuiksi

asenne ei ole kohdallaan eikä se ole oikea mutta toivon että nämä ehdotukset ja mielipiteet joita edustaja kanerva täällä esitti saisivat suuremman painoarvon myöskin siellä hallituspuolueiden keskuudessa

asiantuntijakuuleminen sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli kahden ministerin kansliapäällikön ja kuntaliiton varatoimitusjohtajan varassa

husin toimitusjohtaja aki linden lähetti eduskuntaryhmille muistion hyvin kriittisen muistion jossa hän toteaa

näillä aloilla ulkomaisen halpatyövoiman hyväksikäyttö veronkierto ja muut laittomuudet ovat laajamittainen ilmiö

edustaja kärnälle kyllä täytyy nyt todeta että työmarkkinajärjestöjen on varsin helppo löytää sopu asioissa joissa leikataan työttömien toimeentuloa

eriarvoisuus muun muassa valtion kuntien ja muiden muun muassa rakennusalan aivan saman kaltaisissa olosuhteissa työskenteleviin työntekijöihin on silmiinpistävän räikeä

arvoisa herra puhemies

työttömillä ei ole edustajaa niissä pöydissä

nyt nämä eun työnantajasanktiodirektiivin kautta suomen työlainsäädäntöön tulevat lakimuutokset ovat sentään pieni askel oikeassa suunnassa tästä vaan eteenpäin

tuloksena olisi nykyistä tehottomampi kalliimpi vaikeammin koordinoitavissa oleva ja myös hoidon laadun suhteen riskialttiimpi malli

erityisesti kuten täällä edustaja filatov totesi nuorten ja pitkäaikaistyöttömien erityisesti yli kaksi vuotta työttömänä olleiden lukumäärä on rajussa nousussa

mutta tässä edeltävän kyselytunnin ministerivastausten perusteella saattoi saada sen virheellisen käsityksen että hallituksen työvoimapoliittiset panostukset olisivat nyt moninkertaiset

tällä lisäpäiväoikeuden ikärajan nostolla isketään juuri tähän vaikeassa asemassa olevaan työttömien ryhmään ja heidän toimeentuloonsa eikä tähän tuo apua sekään lupaus mikä täällä esityksessä on että heille mahdollistetaan oikeus työllistymistä edistävään palveluun tai palkkatuettuun työhön

lakiesityksen käsittelyn yhteydessä ei ole esitetty mitään vertailuja joilla olisi voitu perustella yhtiöittämisen ja yksityistämisen edut puolustusvoimien omaan ruokahuoltopalvelujen tuotantoon nähden

kun me otamme keskeiset työvoimapoliittiset toimenpiteet vertailukohdaksi eli palkkaperusteisen työllistämisen ja työvoimakoulutuksen näiden volyymi on ratkaisevasti vähentynyt

hänen liikenneturvallisuudestaan ja jaksamisestaan ei esityksessä kanneta huolta

puolustusvoimien asiantuntijat ovat todenneet muun muassa että haminassa toteutettu kokeilu fazer amican kanssa on osoittautunut omaa tuotantoa kalliimmaksi

työsuojelullisestikaan tässä ei ole mitään järkeä puhumattakaan että ajateltaisiin osaavan ammattityövoiman joustavaa liikkuvuutta

se johtuu tietenkin siitä että ennen kuin vakituisia irtisanotaan tai aletaan lomauttaa vähennetään määräaikaiset ja uusia sopimuksia ei solmita

tässä on se koko kuva missä työllistämisen ja työvoimapolitiikan osalta kuljetaan ja se on häpeä häpeä hallitukselle

vaikka mietinnössä todetaan että monelle se on vapaaehtoinen ja edullinen ratkaisu pitää muistaa että tutkimuksenkin mukaan kaksi kolmasosaa määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevistä työskentelee sellaisessa vasten tahtoaan

järkevintä kuitenkin olisi että verottoman päivärahan maksamiselle olisi edellytyksenä vain yöpyminen komennuspaikkakunnalla siis todellisten elantokulujen todellinen lisääntyminen

puolustusvoimien edellisissä miesvaltaisissa yhtiöittämisissä meritaito oyn ja millog oyn yhteydessä työehdot säilytettiin entisellään

he haluaisivat siis normaalin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen

nämä komennusmiesten toiveet joista keskustelin muun muassa tänä aamuna helsingin telakalla haluan välittää teille edustajatoverit ja samat terveiset valtiovarainvaliokuntaan ja verojaoston jäsenille

hallituspuolueet ovat systemaattisesti torjuneet tasa arvo ja sukupuolivaikutusten arvioinnin

tämä lakimuutos jota työmarkkinajärjestöt suosittavat pitää sisällään tuon heikon kohdan josta ed

mustajärvi puhui ja joka on myöskin mietinnön vastalauseessa tuotu perustellusti esille eli työnantajan työvoimatarpeen pysyvyyden arvioinnin

arvoisa herra puhemies

mikä työvoimatarve on enää tässä maailmassa pysyvää mikä yritys on pysyvästi pystyssä

varapuheenjohtajana tarja filatov sosialidemokraateista sofia vikman kokoomuksesta mikko savola keskustasta kari uotila vasemmistoliitosta ja ulla maj wideroos rkpstä

pohjalta

täytyy hämmästellä sitä miten syrjään eduskunta on työnnetty meidän kansallisten tavoitteiden asettamisen ja käsittelyn osalta

eurooppa neuvoston strategisen puolustusyhteistyön tiekartta on tavoitteineen ja aikatauluineen se mekanismi jolla pyritään sitouttamaan eun natoon kuulumattomat jäsenmaat samatahtiseen ja yhdenmukaiseen ja järjestelmälliseen eun ja naton yhteistyösuhteen tiivistämiseen

taisi olla niin että neuvottelukunnan kansanedustajajäsenistä vain keskustan savola äänesti äsken laajemman valiokuntavalmistelun ja palauttamisen puolesta

jos toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten solmimiseksi edellytetään korkeimman oi keuden tapaan työnantajan työvoimatarpeen pysyvyyttä nostetaan työsopimusten määräaikaisuus pian pääsäännöksi

puhemies

naton pääsihteeri kiitti marraskuussa euta siitä että eu kytketään tiiviisti naton puolustussuunnitteluun

se kertoo koko näiden muutosten lopputuleman ja se kertoo myöskin hallituksen asenteet työttömiä

työoikeudellisen arvioinnin teki esityksestäni professori niklas bruun helsingin yliopistosta ja lainaan vasenryhmän vastalauseessa lähemmin hänen murskaavaa arviointiaan lakiesityksestä ja yhtiöittämismenettelystä

keskustelu on päättynyt

myös kunnat ja valtio hyväksikäyttävät häikäilemättä määräaikaisia sopimuksia muun muassa sosiaali ja terveyspalveluissa ja katkovat työsuhteet muun muassa kesäaikana ja estävät työntekijöiden vuosilomaoikeuksien syntymisen

todellakin työvoimahallinnon resurssit ovat tiukilla mutta työvoimahallinnossa on myös vahvistunut ministeriön ohjauksesta johtuen tämä tällainen vastikkeellisuusajattelu pyrkimys ja tahto työttömien kurittamiseen

aivan käsittämätöntä työehtojen dumppausta samaan aikaan kun harmaan talouden torjunnassa hallitus kertoo etsivänsä kuumeisesti järeämpiä aseita työehtojen dumppauksen juurimiseksi

nyt tässä lakimuutoksessa avattu pykälä on tässä mielessä erittäin tärkeä ja sen takia vasemmistoliitto sosialidemokraatit ynnä muuta

hanke on kokoomuksen lempilapsi koska siitä avautuu myös laajempia näkymiä julkisen ruokahuollon yksityistämiseen valtion laitoksissa ja kunnissa

nuoriin tämä on kohdistunut erityisen voimakkaasti

valiokunnassa esittävät tuohon pykälään muotoilua joka siis puhuu ei pysyvästä vaan vakiintuneesta työvoimatarpeesta

yhtiöittämistä valmistellutta neuvottelukuntaa on johtanut fazer taustainen henkilö siis pukit ovat olleet kaalimaan vahteina

epäilemättä kokoomus tulee tulevaisuudessa saamaan junailusta kouriintuntuvan palkintonsa

kyllä tässä on myös ihan selkeästä työvoimapoliittisesta linjanmuutoksesta kysymys ja tällä kaikella tietenkin pohjustetaan sitä niin sanottua vastikkeellisuutta jota nyt sitten rakenneohjelmassa aiotaan tuoda työttömien työvelvoitteen muodossa tarjoamalla työttömälle parin tunnin työpätkiä tällaista hyppytyötä

sanokaa fazer kun haluatte hyvää

eletään aikoja jolloin yritystoimintaa laajassa mitassa ajetaan alas ja yrityksiä lakkautetaan siirretään ulkomaille

tällainen keskustelu tämän lain yhteydessä on todella näpertelyä siihen nähden mitä tapahtui

mistä tämä johtuu

sijoittajia kannustetaan ottamaan ulos rahat yrityksistä ja tuotot yrityksistä ja sijoittamaan ne taas keinottelumarkkinoille

arvoisa herra puhemies

tulkoon tässä vielä nostettua esille ne todelliset luvut mitkä liittyvät ammatilliseen peruskoulutukseen ja myöskin oppisopimuskoulutukseen jotka ovat kaksi keskeistä instrumenttia myös tässä nuorisotakuun toteuttamisessa

tiedämme kuitenkin että merkittävät ja pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavat päästövähennykset edellyttävät suuria investointeja joihin kunnilla ei ole tässä kurjuudessa varaa

arvoisa herra puhemies

edustaja zyskowicz harhautui siinä määrin käsittelyssä olevasta asiasta että katson että eduskunnassa on varsin suurta tarvetta tämän esityksen perusteellisempaan käsittelyyn varsinkin koska puolustusvaliokunnassa esitykseni lähettää tämä hallituksen esitys perustuslakivaliokunnan käsittelyyn lausuntoa varten ei saanut kannatusta

kysymys on tuki ja rahoitusjärjestelmästä jossa kunnat voivat tarjota valtiolle kasvihuonekaasupäästövähennyksiä ja saada toteuttamistaan vähennyksistä rahallisen hyvityksen

arvoisa herra puhemies

tietoturva asiat elikkä yritysvakoilu eivät ole tämän pääministerin ilmoituksen mukaan neuvottelujen asialistalla

tässä on tietysti jäänyt oikeastaan huomiotta se seikka että kun kuntien tehtäviä karsitaan niin väistämättä myöskin kuntien palvelukyky heikkenee

siksi esitän täällä nyt että tämä esitys lähetetään perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten ja myös siksi että itse tällä asialla julkisuuslain ja perustuslain suhteen osalta on merkitystä

niin valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksen kuin täällä viikko pari sitten esillä olleen eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen perusteella työttömyysturvaa koskevien kanteluiden määrä on pysytellyt korkeana jo monet vuodet

yhdysvallat pitää kiinni oikeudestaan rajoittamattomaan pääsyyn yritysten tietoihin ja kansalaisten henkilötietoihin kaikkialla maailmassa

taustalla on tietysti tavoite miljardin säästöstä joka on ohjelmaan kirjattu tahto supistaa julkista sektoria

jos on tällainen tilanne jossa työttömiä ahdistellaan johonkin toimenpiteeseen johon välttämättä työttömällä ei ole minkäänlaista motiivia tai joka on niin kelvottomasti järjestetty että jokainen näkee sen jo kaivolle että tuohon ei kannata lähteä niin sen seurauksena tietysti työttömältä viedään kaikki tulot

olen itse toiminut koko ikäni vasemmistolaisissa järjestöissä työväenjärjestöissä rauhanjärjestöissä ja erilaisissa solidaarisuusjärjestöissä ja minun täytyy sanoa että tunnen siitä kaikesta työstä suurta ylpeyttä

mielenkiintoista oli myös lukea tässä usan edellisen ulkoministerin luonnehdinta vapaakauppasopimuksesta kun hän totesi että tavoitteena on talous nato

toisaalta kanteluiden huomattava määrä kertoo ongelmista jotka liittyvät muutoksenhakujärjestelmään

arvoisa herra puhemies

pyysin puheenvuoron kun edustaja tuppurainen käytti tämän mainospuheenvuoronsa tästä todella umpikujaan johtavasta esityksestä joka on suorastaan pelkkä leikkauslista raju ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoituksen leikkauslista

käytännössä tämä voi merkitä että laitoshoitoa mittavasti alasajetaan mutta takeita avohoidon kehittämisestä ei ole

ja tulottomuuden seuraus me tiedämme hyvin on köyhyys ehdoton seuraus sillä asumistuki ja toimeentulotuki yhdessä jäävät köyhyysrajan alapuolelle selvästi

edustaja pekkarinen asetti kyllä hyvin tarpeellisen kysymyksen kun hän totesi miten ekpn toteuttamat velkapaperien ostot pankeilta toteutetaan

niin tässä kuin koko rakenne olmos

juuri

toimeentulon menettämisen uhalla tapahtuva työttömän pakottaminen ja sanktiointi hallitsevat muutoksenhakuelinten ratkaisulinjaa